kysyisinkin hallitukselta

ensiksi olisin todennut sen että kyllä tässä talousvaliokunnan mietinnössä on niin maa ja metsätalousvaliokunnan kuin myös ympäristövaliokunnan näkökohtia otettu huomioon

muun muassa ympäristövaliokunnan osalta nämä ympäristöön tai luontoon liittyvät näkökulmat on tuotu esille talousvaliokunnassa loppujen lopuksi on hyvin paljon tätä luontoa ympäristöä ja uusiutuvaa energiaa ymmärtäviä jäseniä paljon enemmän kuin esimerkiksi ed

en ole kuullut kaikkea sitä mitä täällä on sanottu mutta haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille kuitenkin tämän organisaation joka esimerkiksi ministeriötasolla on

pulliainen täällä on antanut ymmärtää

joka päivä tänäänkin tämä kaupallinen yhteistyö jatkuu ja se on tärkeätä ottaa huomioon samaten kansalaisjärjestöjen toiminta opiskelijat ja muut

minä olisin nyt ministeriltä kysynyt pitääkö tämä nyt todella paikkansa koska tässä nyt tänään viimeksi kun käsiteltiin tätä millä tavoin komissio tulee suhtautumaan näihin pidettiin varmana että se mitä ministeriö on esittänyt menee läpi

se on tärkeää että arkipäivä jatkuu ihan niin kuin tavallaan mitään ei olisi tapahtunut vaikka onkin

samaan aikaan suomessa silloin kun nämä ahneuden vuodet olivat kovimmillaan meillä muutettiin tilintarkastuslainsäädäntöä

lopuksi haluaisin tuoda esille suomalais ugrilaisten kansojen merkityksen joka muun muassa venäjällä on erittäin suuri ennen kaikkea siksikin että seuraava maailmankongressi ensi vuoden kesäkuussa on lahdessa sibeliustalossa

miksi tämä asia nyt oli yksi niistä jotka sitten pudotettiin tässä loppuvaiheessa pois koska sillä on kuitenkin ainakin joillekin kunnallisillekin energiayhtiöille merkitystä

se on nyt eduskunnassa esillä ja lisää on tulossa

eikä viime hallituksessakaan kyllä päästy sellaiseen lopputulokseen joka ainakaan minua olisi käytännössä tyydyttänyt vaan meillä lähdetään liian helposti siitä että se on jonkunlainen kaikkien etu ja vapaus silloin kun tilintarkastus on joko kokonaan poistettu tai on sitten niin että se on annettu maallikkojen käsiin

tätä keskusteluahan tällä hetkellä käydään esimerkiksi asunto osakeyhtiölain osalta monien suomalaisten tärkein omistushan on siinä talossa on niitä asuntoja sitten sata tai kolmekymmentä joka on tämä raja

talbott

joskus luun päätynyt tähän voi myös neuvotelsivät ääniä on sillä että nämä oecdnkin tavoitteet tässä saavutettaisiin ja pui myös pelottaa että jos tämä näytettyä

valio kun